mutta aivan oikein minä olen samaa mieltä teidän kanssanne että kukaan ei pysty sanomaan sataprosenttista totuutta kukaan ei tiedä sitä

eulla ei ole itsellään velkaa mutta jäsenmailla on ja meidän pyrkimyksemmehän on ollut muuttaa sääntöjä niin että eu tasolla voisimme hillitä kansallista velanottoa paremmin kuin tähän mennessä olemme onnistuneet mutta aika monet jäsenmaat ja monet puolueet jäsenmaissa muun muassa suomessa vastustavat tätä komission pyrkimystä

tämän uudistuksen jossa siis on kaksi osaa on kuntauudistus ja on sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisen uudistaminen tavoitteena on ensinnäkin saada kannustettua muodostumaan terveitä vahvempia kuntia jotka kykenevät olemaan yhtä aikaa aluepolitiikan moottoreita ja myös sitten hyvinvointipalvelujen järjestäjiä

ja tämän jälkeen me teimme mittavan yritys ja osinkoverouudistuksen jonka seurauksena yrityksillä on enemmän kuin aiemmin varaa palkata ihmisiä ja enemmän omaa rahaa tehdä investointeja koska me haluamme taistella että suomi on jatkossakin kehittyvän teollisuuden maa

itse asiassa tilanne on mennyt tuohon suuntaan eli todennäköisesti pankkien kohdalla riski ei ole niin suuri kuin se oli aikaisemmin mutta se riski on nimenomaan valtioiden kohdalla

siinä mielessä ehkä jose manuel barroson tai van rompuyn arvostelu siitä että he ovat ottaneet portugalille velkaa on väärin ja kohtuullisen kohtuutonta

toinen on se että yhdistetään sosiaalipalvelut ihan sieltä perustasosta vaativampaan sosiaalipalveluun terveyspalvelujen kanssa ihan sieltä perusterveydenhuollosta sinne aivokirurgia asteelle

jos me päästämme tai joku maa kaatuu niin se riski on nimenomaan siinä että valtioitten tilanne lainamarkkinoilla menee entistä vakavammaksi

mutta jos voimme puhua nyt eun tulevaisuudesta euroopan tulevaisuudesta niin yksi semmoinen keskeinen asia joka muuttaa suomen ja euroopan asemaa tulee olemaan yhdysvaltain energiaomavaraisuus

kun näin on niin silloin meillä pitäisi olla enemmän vahvoja elinvoimaisia kuntia ja siellä samassa paikassa on vastuu ihmisen kokonaisuudesta

me valitsimme sellaiset verot korotettaviksi joilla on vähemmän merkitystä työllistämiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen ja toisaalta sitten kevensimme sellaisia veroja jotka auttavat työpaikkojen syntymisessä

yhdysvalloissa on merkittäviä liuskekaasuesiintymiä ja kun he eivät ole enää yhtä riippuvaisia vaikkapa öljystä niin millainen vaikutus sillä on yhdysvaltain haluun tehdä tiivistä yhteistyötä euroopan kanssa ja erityisesti millainen rooli yhdysvalloille tulee arabimaissa

aivan alkuun on todettava että kun käsillä on ennenkokematon epävarmuus ja vakava talouskriisi tämä ei riitelyllä ratkea vaan hyvin vastuullisella maltillisella ja määrätietoisella yhteisellä toiminnalla

näiden sopeutustoimien seurauksena tämä hallitus on kantanut suomesta vastuuta niin ettei kenenkään tarvitse epäillä että tästä maasta tulee ylivelkaantuva kriisimaa

arvoisa puhemies

minä haluan arvoisa puhemies antaa suuren kiitoksen keskustalle ja myös perussuomalaiselle puolueelle erittäin rakentavasta yhteistyöstä kuntaliitossa

miten tämä vaikuttaa eun rooliin

näiden päätösten jälkeen jokainen voi huoletta investoida suomeen ja palkata ihmisiä töihin koska suomi on vahvalla pohjalla

olen kuullut omien edustajieni kautta ja itse asiassa hallituspuolueiden edustajien kautta samaa viestiä eli keskusta esiintyi todella yhteistyöhakuisesti ja rakentavasti yhtä lailla perussuomalaiset kun etsimme yhteistä linjaa palvelujen järjestämiseksi ja kuntaliitto eli siis kuntien etujärjestö pystyi muodostamaan yksimielisen kannan missä on myös oppositio mukana

täällä on useassa puheenvuorossa sivuttu tuottavuusohjelmaa ja viitattu tuottavuusohjelman henkilöstöä vähentäviin vaikutuksiin nimenomaan tämän kyseisen talouskriisin aikakautena

puhemies

kolmantena elementtinä on luonnollisesti oman talouden kuntoonsaattaminen koska mitä vahvempi talous sitä vahvempi puhevalta ylipäänsä maailmassa

mutta tästä haluaisin mielelläni kuulla arvioita niin oppositiolta kuin hallituspuolueitten edustajilta kuinka näette eun ja yhdysvaltojen suhteen yhdysvaltojen muutoksen suhteen eurooppalaisiin esimerkiksi koska tämähän vaikuttaa siihen mitä mieltä suomen pitää olla euroopan integraation edistämisestä

teillä on oikeus mielipiteeseenne luonnollisesti ja teillä varmasti siinä on jokin logiikka mutta te olisitte valmiita korottamaan noin miljardilla eurolla kela maksua siis korottamaan työllisyysveroa

tämä on juuri sitä henkeä mitä nyt tarvitaan

me tarvitsemme niitä suomalaisia vastuunkantajia eri puolilla suomea jotka näkevät tulevaisuuden jotka eivät pikkupolitikoi vaan haluavat tehdä yhteistyötä

monet yksinhuoltajat kokevat taloudellista ahdinkoa vastoin omaa tahtoaan siitä syystä että työn tekeminen on hirveän vaikeaa

se on aika paljon rahaa

se monesti johtuu siitä että yksinkertaisesti päivähoitopaikan saaminen on vaikeaa varsinkin siinä tapauksessa jos työ on tilapäistä

minä toivoisin kun kuuntelin keskustan ja perussuomalaisen puolueen mielipiteitä täällä että älkää tieten tahtoen rikkoko sitä yhdessä tekemisen henkeä mitä eri puolilla suomea nyt on ja mitä kuntaliitossa on koska se että me jotenkin vain niin kuin puoluepoliittisista syistä johtuen tai vaalitaktikoinnista johtuen sitten puhumme eri tavalla kuntaliitossa ja eduskunnassa ja maakunnissa ei tätä yhteiskuntaa eteenpäin vie

mutta sitä minä ihmettelen että te olette vähemmän valmiita sopeuttamaan taloutta eli toisin sanoen olette halukkaita velkaannuttamaan suomea enemmän

kun tämä talouskriisi työllisyystilanne ja tuottavuusohjelma kytketään yhteen niin silloin täytyisi kritisoida sitä edellisen hallituksen tuottavuusohjelmaa jos siinä katsotaan olevan jotain ongelmaa

tähän ongelmakohtaan on haluttu etsiä ratkaisua siitä että kunnat on velvoitettu nyt lakimuutoksen kautta etsimään päivähoitopaikan nopeasti jos vanhempi sitä tarvitsee

ja sitten täytyy ihmetellä myös sitä että te olitte valinneet sellaiset verot korotettaviksi joilla on kaikkein suurin vaikutus työllisyyteen kuten tämä työllisyysvero eli kela maksu

toinen konkreettinen muutos joka on itse asiassa lakiesityksenä eduskunnankin hyväksymä ja tulee ihan pikimmiten voimaan on se että soviteltuun päivärahaan eli työttömyysturvan ja pienten palkkatulojen yhdistämiseen tulee käsittelyaikatakuu

arvoisa herra puhemies

tästä perussuomalaisten puolueen ryhmäpuheenvuorosta sen verran että te sanoitte että teillä ei ole vielä omaa mielipidettä tai mallia että se tulee joskus

heinäluoman kanssa olimme eräässä tv väittelyssä ja hän ensimmäistä kertaa siellä itse asiassa minun kuulteni totesi että noin ministerin palkka tai sitten sanoi että hieman ministerin palkan alapuolella

aikaisemmin on ollut semmoinen ongelma että kun on tehnyt tilapäistä työtä ja on tullut soviteltu päiväraha kyseeseen niin päivärahan maksaminen on saattanut kestää kuukausia tai useita viikkoja ja kuitenkin laskut tulevat joka viikko tai joka kuukausi

meillä on tosi hieno tilanne siinä suhteessa että hallituksella ja palkansaajajärjestöillä on täysin yhteneväinen näkemys että työurien pituudessa pitää päästä parempaan kuin tähän mennessä olemme päässeet myös vielä parempaan kuin mitä ahtelan työryhmässä on tehty koska tiedämme yhdessä että se ei ole riittävää

te olitte hyvin rakentavasti mukana kuntaliitossa kiitos siitä teille myös ja meillä on tämän takia yhteinen kanta johon kaikki poliittiset ryhmät ovat sitoutuneet ja sitä voidaan nyt viedä eteenpäin

mutta on erikoista se että sitten eduskunnassa sanotaan että me emme tiedä mitä me haluamme koska meillä on työ kesken kun te kuitenkin olette sitoutuneet yhteiseen kantaan kuntaliitossa

mutta semmoinen asia joka vaatii kyllä pohdintaa minullakaan ei ole suoraa vastausta antaa siihen miten se pitäisi muuttaa on se että sen lisäksi että meillä mahdollisuus hakeutua sosiaaliseksi yrittäjäksi eli yritys saa tietynlaisia yhteiskunnan tukia jos palkkaa riittävästi vajaakuntoisia vammaisia sekä pitkäaikaistyöttömiä niin mitä jos näitä samoja etuuksia saisivatkin ihan kaikki yritykset

puhutaan siis paljon muistakin asioista kuten julkisen sektorin tuottavuudesta uuden kasvun luomisesta ja nämä työurat ovat yksi keskeinen kysymys julkisen talouden vakauttamisessa

semmoinen ein sanominen kaiken varalta ein sanominen tietysti voi olla yksi poliittinen toimintamalli mutta sehän pysäyttää koko maailman

arvoisa puhemies

totta kai pakotettuna koska rahat eivät riitä

minä tiedän että suomessa on paljon erityisesti politiikan puolella ihmisiä jotka toivovat että tämä kolmikantainen valmistelu epäonnistuu ja siitä kumpuavat muun muassa ne väitteet joista kuulimme että hallitus olisi leikkaamassa eläkkeitä

mutta irlantilaiset ovat itse tehneet sen paketin

sote uudistus ja kuntauudistus yhdessä ja vaikkapa erikseenkin ovat varmasti suomen julkisen sektorin suurimmat reformit mitä koskaan on tehty

imf on oppinut aasian kriiseistä sen että ei kannata kaikkia yksityiskohtia pakottaa kyseisessä kriisimaassa läpi koska se ei yleensä toteudu

joskus oppositiopolitiikassa voi riittää se että sanoo ei mutta minä en usko että se on isänmaan kehittämisen kannalta kuitenkaan se fiksuin tapa

aika lailla merkittävä panos tähän veroasteen nousuun mikäli se nyt hyvänä katsotaan on ne veropäätökset joita tämä hallitus on jo tehnyt

vammainen ja vajaakuntoinen tai pitkäaikaistyötön tulisi siis ihan normaaliin tavalliseen yritykseen vaikkapa yhdeksi työntekijäksi sadasta tai miten hyvänsä tekemään työtä

tiedän että tämän jälkeenkin näin väitetään mutta se on puhdasta poliittista retoriikkaa jolla yritetään vain ja ainoastaan hämmentää

mutta kaiken kaikkiaan puhemies tässäkin budjettiesityksessä ja eduskunnan tähän tekemässä täydennyksessä riittää huonoista ajoista huolimatta erittäin paljon satsauksia sellaisiin perusasioihin jotka kantavat tätä maata eteenpäin kuten työnteon palkitsevuuden lisäämiseen kuten sivistystason osaamisen kohentamiseen kuten kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulon parantamiseen

mutta jos uskoo siihen että vahvempi kunta on turvallisempi niin sitten kannattaa vain mennä eteenpäin kiertää se kivi ja mennä eteenpäin

mitä tulee sitten siihen että koulutuksesta leikataan huomionarvoista on se että pääsääntöisesti menojen karsinta kohdistuu rakenteisiin eli koulutuksen rakenteisiin

eli olemme päättäneet korottaa arvonlisäveroa ja olemme päättäneet korottaa ympäristöveroja ja olen ymmärtänyt että molempia ympäristöverojen korotusta erityisesti oppositio täällä vastustaa mutta me pidämme sitä oikeana

minä arvostan sitä että keskusta on tuonut oman vaihtoehtonsa esiin jo kauan sitten ja meillä on asiaerimielisyys siitä sisällöstä

malleja on

on aivan itsestään selvää ja hyvin laajalti tunnustettua että meillä hyvin monen palvelun kohdalla on ylikapasiteettia ainakin palveluntarjonnan yksiköiden kohdalla

tämmöiset uudistukset ovat köyhyyden huono osaisuuden kannalta olennaisia koska silloin ihmiset saavat työpaikan saavat ihmisarvon saavat yhdenvertaisen kohtelun eli sen että voi kantaa vastuuta omasta tulevaisuudestaan

minä olen erittäin tyytyväinen ja kiitollinen palkansaaja ja keskusjärjestöjohtajille jotka ovat sitoutuneet yhdessä etsimään ratkaisua muun muassa työurakysymykseen sekä alkupäähän että loppupäähän

eli niin kuin totesin minä ihan mielelläni keskustelen keskustan kanssa näistä asioista eri puolilta mutta me olemme nyt tässä männä syksyn aikana tutustuttu toisiimme myös tältä osin aika perusteellisesti ja minusta tuntuu että tämä kiista kulminoituu siihen kuinka vahva rooli on maakunnalla kuinka paljon kunnilta viedään valtaa maakunnalle ja kuinka paljon uskotaan vahvaan kotikuntaan

näin ollen pystymme tätä tasapainotusohjelmaa jo aloittamaan

minä lupaan että kaikille edustajille se jaetaan koska siinä on se tiukka ehdollisuus että pankkisektori uudelleenjärjestellään julkinen talous pitää saada kuntoon

apurahansaajat saavat ensimmäistä kertaa sosiaaliturvan ja vammaisten henkilökohtainen apu tullaan ensimmäistä kertaa järjestämään puhumattakaan että vammaisille ihmisille ohjataan enemmän kuin koskaan työllistämistukea

se tulee siitä että ihmiset ovat muuttaneet vapaaehtoisesti paikkakunnalta toiselle ja tavallaan sen yhden ihmisen kouluttamisen kustannukset kasvavat kohtuuttomasti kun oppilasmäärä vähenee

me näemme jo nyt että yhdysvallat maksavat kymmenen vuoden lainapaperistaan vajaat puoli prosenttiyksikköä enemmän korkoa kuin suomi ja vain ja ainoastaan siitä johtuen että heillä on heikompi julkinen talous kuin suomella on

se on olennainen näkökanta mutta toivoisin että voitaisiin keskustella vielä enempi siitä mitä verotukselle pitäisi tehdä jotta saisimme kasvatettua kakkua eli sitä yhteistä talouttamme josta voimme sitten periä veroja

olemme tällä luvulla ehkä euroopan neljänneksi paras

totta on se että vaikeina aikoina ei pystytä kaikkia negatiivisia asioita hälventämään pois vaikka kuinka yrittäisimme mutta kannattaa kokeilla

tässä asiassa täytyy sanoa että minä olen hyvin vahvasti jarmo korhosen kanssa samaa mieltä ja olin tosi iloinen siitä että kuntapäivillä oli mahdollisuus tavata monia yhteistyöhaluisia keskustalaisia jotka sanoivat että kyllä me näitten linjausten pohjalta voimme mennä eteenpäin ja että pystytään pitämään siitä kiinni että kuntapohjainen järjestelmä missä valta ja vastuu on kuntalaisilla säilyy myös tulevina

minä olen erittäin paljon samaa mieltä edustaja lapintien kanssa tästä kokeneempien työntekijöitten työmarkkina aseman heikkoudesta

mieluummin rahaa palkanmaksuun pieniin opetusryhmiin ammattikorkeakoulujen t k panostuksiin kuin siihen että yksiköitä on mahdollisimman paljon

suomalainen yhteiskunta ei ole arvoiltaan terve siinä tapauksessa että kokenein työntekijä pitkän työuran tehnyt ihminen ei kelpaa työttömäksi jäätyään enää uuteen työhön

mitä enempi ihmiset ovat töissä mitä useampia työllisiä meillä on sitä enempi meillä on verotuloja joita voimme sitten ohjata kaikkein pienituloisimpien hyväksi